kun luottamus palaa niin talous kääntyy myönteiseen kierteeseen ja se on siinä mielessä erittäin tärkeä asia

näin ollen meidän on tehtävä tämä sisäinen devalvaatio ja toivottavasti se syntyy sopimalla mutta hallitus ei voi jäädä sitä odottamaan kun vaaditaan tämä kustannus ja tuottavuusloikka ja maltilliset tuloratkaisut

totta kai digitalisaatio ja robotiikka tuovat myöskin uusia työpaikkoja mutta ne myöskin syövät työpaikkoja esimerkiksi media alalta kivijalkakaupasta ja niin edelleen

hyvä joukkue menestyy

suomessa se että saadaan yhteinen ponnistus on aina parempi mutta me emme voi jäädä sitä odottamaan vaan tätä työllisyyden siltaa yli tämän synkän virran me tarvitsemme

rakennetaan sitä nyt tehokkaasti yhdessä ja vastataan tähän kovaan muutokseen mikä meillä on me ne

tämän osingonjakopolitiikan pitää olla kohtuullista ja kohtuutta tarvitaan mutta totta kai yrityksiltä jos ei suomessa ole edellytyksiä investoinneille helposti sitten se raha menee osingonjakoon

tässäkin mielessä kun suomessa luodaan edellytyksiä investoijien luottamukselle niin se on omiaan tuomaan nyt tätä kohtuutta tähän osingonjakopolitiikkaan joka ymmärtääkseni pitäisi kyllä nostaa esille yhtenä elementtinä tässä kun sopimusta suomeen rakennetaan

keskustelu edustaja kiuru pois edustaja järvinen poissa edustaja juvonen pois ennusteiden ranta pois edustaja heinonen poissa ylistää viitanen poissa edustaja arvoisa herra puhemies

kertomus totta niitä tähänkin asti ehkä tämä olisi ansainnut paremman ajankohdan käsittelylle mutta näin nyt tällä kertaa

eduskunta viime vuonna edellytti että hallituksen kertomusta kehitetään siten että se paremmin kertoisi ettei se vain kuvailisi erilaisia toimintoja vaan siitä paremmin selviäisi erilaisten politiikkojen toiminnan vaikuttavuus

nostan vain yhden esille

tuossa savonlinnan opettajakorkeakoulun yhteydessä nousi esille myöskin seutukuntien rooli siinä että monet toimet saattavat vaikuttaa myöskin toimintojen lakkauttaminen saattaa vaikuttaa seutukaupunkeihin niiden kehitysmahdollisuuksiin

myöskin sitä että erityisesti seurattaisiin seutukaupunkien kehitystä ja siitä voitaisiin eduskunnalle raportoida pidän tärkeänä linjauksena muiden tärkeiden linjausten ohella

arvoisa herra puheenjohtaja

valiokunnan varapuheenjohtajana esittelen lyhyesti mietintöämme kun puheenjohtajamme kansliatoimikunnan jäsenenä on katsonut itsensä esteelliseksi

mietintö käsittelee siis eduskunnan tilintarkastusta ja on todettu että eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan tilinpäätöksestä toimintakertomuksesta kirjanpidosta ja hallinnosta laatima tilintarkastuskertomus on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti

pidimme tärkeänä että parlamentaariseen toimintaan ja sen vaatimiin resursseihin kiinnitetään riittävää huomiota ja jo käyttöön otetut resurssit pystytään käyttämään tuloksellisesti siis vaikuttavasti

valiokunta nosti tässä mielessä esille valiokuntien matkamäärärahat

nykyään eduskunnassa noudatetaan menettelytapaa jonka mukaan kullekin valiokunnalle annetaan vuosittain käyttösuunnitelmassa kiinteä enimmäissumma matkojen toteuttamiseksi riippuen siitä minkälainen matka on sinä vuonna tarkoituksena toteuttaa

tavallista on että tämä käytettävissä oleva määräraha riittää vain osalle valiokunnan jäsenistä matkalle osallistumiseen ja tietenkin hyödyt kohdistuvat sitten lähinnä näille edustajille

esimerkkinä voisin todeta että kun eduskunnan työ koko ajan kansainvälistyy niin voi valiokunnan jäseniltä jäädä puuttumaan oleellista tietoa esimerkiksi siitä miten jossain maassa on onnistuttu tekemään päätöksiä talouden tervehdyttämisessä

edellisenä vuonna tarkastusvaliokunta mietinnössään kiinnitti huomiota kansanedustajien avustajajärjestelmän toimivuuteen ja piti perusteltuna että avustajajärjestelmän toimivuudesta tehdään arviointi

edelleenkin valiokunta pitää tarpeellisena tällaisen arvioinnin tekemistä ja katsoo että arviointiin tulee sisällyttää myös avustajien palkkausjärjestelmän kehittämistarpeet

kokonaisuutena todetaan että täällä eduskunnassa on noudatettu hyvää hallintoa ja tämän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomat

aina edes pyristellä päivystyksen kolmaskymmeneskolmas aasian käsittelyn pohjana täydessä värväämiä tämä olisi asian käsittely päättyi

eduskunnan seuraava täysistunto on meille vuonna keskiviikkona kahdeskymmenestoinen päivään kesäkuuta kaksituhattakuusi

on tämä istunto päättyy kello nolla nolla asian käsittely päättyi

on tärkeätä että lait tehdään hyvin että ne saadaan täytäntöön sillä tavalla että ne vaikuttavat että ne ovat vaikuttavia tuloksellisia itse sen päämäärän kannalta